kolmas ongelma on se että monet uskonnot ovat paitsi henkilökohtaisia vakaumuksia myös yhteiskunnallisia ja poliittisia ideologioita

ne ohjaavat ihmisten toimintaa niin pienissä kuin suurissa kysymyksissä

jos vaikkapa kirkkojen polttaminen pommien räjäyttäminen tai lapsiavioliitot saavat oikeutuksensa suoraan uskonnosta ja sen pyhistä arvoista niin tällaisen toiminnan analysointi on mahdotonta kritisoimatta kyseisiä pyhiä arvoja tavalla jonka kyseisen uskonnon harjoittajat kokevat loukkaavaksi

puhdasoppisen tulkinnan mukaan profeetta oli kaikissa suhteissa täydellinen ihminen ja hänen elämänsä on kaikille muslimille ikuisen jäljittelyn kohde

kuitenkin suomen oikeuslaitos on ottanut sen kannan että on rikollista yhdistää lapsiavioliitot islamiin ja että tällainen yhdistäminen loukkaa islamin pyhiä arvoja

helsingin käräjä ja hovioikeuden sekä korkeimman oikeuden mukaan uskonnollisista kysymyksistä keskusteltaessa niin sanotulla logiikalla ja järkiperusteella ei ole merkitystä

kuitenkin kapitalismia sosialismia fasismia anarkismia ja vastaavia saa arvostella ja häpäistä niin paljon kuin sielu sietää

maallistuneessa yhteiskunnassa on hieman vaikea ymmärtää miksi vakaumuksen pitäisi nauttia suurempaa loukkaamattomuutta silloin kun siihen sisältyy henkiolento

islamille annettua erityissuojelua on perusteltu sillä että vähemmistöt tarvitsevat suojaa enemmän kuin enemmistöt

jos myös länsimaat hienotunteisuudesta tai väkivallan pelossa suojelevat islamia lainsäädännöllä voidaan kysyä missä sitä voi arvostella

tähän kysymykseen törmäsi hyvin konkreettisella tavalla somaliasta paennut ayaan hirsi ali joka käytännössä savustettiin hollannista maanpakoon siksi että hän kirjoissaan ja puheenvuoroissaan käsitteli naisen asemaa islamissa

arvoisa puhemies

kansainvälisissä elimissä suomi on johdonmukaisesti ja yhdessä useimpien muiden eu maiden kanssa vastustanut islamilaisten maiden toistuvia pyrkimyksiä kieltää uskontojen etenkin islamin loukkaaminen kansainvälisillä sopimuksilla

tätä taustaa vasten on erikoista että suomen oma lainsäädäntö vastaa sekä kirjaimeltaan että perusteluiltaan varsin tarkasti näitä islamilaisten maiden vaatimuksia

arvoisa herra puhemies

näin ollen on johdonmukaista että jos olosuhteet lähtömaassa muuttuvat ja suojelun tarve poistuu myös pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema lakkautetaan

henkilön toissijainen suojeluasema lakkautetaan jos toissijaisen suojeluaseman myöntämiseen johtaneet olosuhteet ovat lakanneet olemasta tai muuttuneet siinä määrin ettei suojelua enää tarvita

lain vallitseva tulkinta on valitettavasti sellainen että luonteeltaan tilapäiseksi tarkoitettu suojeluasema on käytännössä pysyvä tapahtui lähtömaan olosuhteissa mitä hyvänsä

sitä että vaikka suojelun tarve olisi tosiasiallisesti poistunut suojeluasemaa ei silti voida lakkauttaa jos henkilö itse kieltäytyy turvautumasta lähtömaan suojeluun

koska kaikki suojeluaseman saaneet ovat ainakin teoriassa kokeneet aiemmin vainoa lakimuutos tarkoittaa toteutuessaan sitä että suojeluasemasta tulee lähtökohtaisesti pysyvä ja olosuhteista riippumaton eräänlainen saavutettu oikeus

arvoisa herra puhemies

nämä maat ovatkin yhä äänekkäämmin vaatineet unionitasoista taakanjakomekanismia

tällaista mekanismia on poliittisesti vaikea myydä esimerkiksi suomalaisille äänestäjille mutta välillä tuntuu että taakanjakoa pyritään luomaan epäsuorasti ja pala kerrallaan

pohjois euroopan kuten suomen sosiaaliturvajärjestelmät ovat eri planeetalta kuin eteläeurooppalaiset vastineensa ja siten houkuttelevat sitä osaa tulijoista joka ei onnistu työllistymään esimerkiksi italiassa

nyt käsittelyssä olevan kaltaiset lakihankkeet takaavat että heistä ei koskaan eikä missään olosuhteissa päästä eroon vaikka heidän maassaololleen ei olisi mitään järkevää perustetta sen enempää suomen kuin heidän itsensäkään kannalta

demokraattisissa valtioissa näin on toimittu lähinnä silloin kun jonkin vaatekappaleen tai niiden yhdistelmän on katsottu julistavan ja edistävän yhteiskunnallisesti vaarallista ideologiaa tai toimintaa toisin sanoen silloin kun vaate on tosiasiallisesti univormu

näissä maissa uskottiin vuosikymmenten ajan monikulturistiseen politiikkaan jossa vähemmistöyhteisöille käytännössä annettiin päätösvalta niiden sisällä elävien ihmisten suhteen

pidän epämiellyttävänä sitä ajatusta että koulut tai päiväkodit joutuisivat uskonnollisen syrjimättömyyden nimissä palkkaamaan naamioituja työntekijöitä ja että tällaiset henkilöt opettaisivat lapsille naisena olemisen mallia

se lähettää sairaan viestin jonka mukaan mies on kuolaava eläin jolta naisen on suojauduttava piiloutumalla ja kääntäen kaapuun puetut naiset ylläpitävät kaapukulttuureista tulevien miesten käsitystä siitä että kaavuttomat naiset ovat huonoja naisia ja vapaata riistaa

kannatan edustaja saarakkalan tekemää lakialoitetta

on aivan totta että tämä laki muutettunakin jättää kyllä harkinnan mahdollisuuden viranomaisille mutta toisaalta tiedämme sen että hallinto oikeudet ovat omaksuneet käytännön jossa mikä tahansa mahdollisuus tulkita asiaa maahanmuuttajan kannalta tulkitaan nimenomaan hänen hyväkseen

sen takia tällaisia porsaanreikiä ei pitäisi lainsäädäntöön jättää

mitä tulee perhesideperusteella annettuihin oleskelulupiin niin oleellisempaa on nimenomaan puhua myönnetyistä oleskeluluvista kuin hakijamääristä jotka ovat ehkä laskeneet

usalta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokunta

kiitos

peittävien kaapujen käytön kieltoa on vastustettu muun muassa ranskassa usein sillä perusteella että ilman niqabia tai burkaa nainen ei pääse ulos lainkaan

jos kaavut kielletään yhteiskunnan toimesta tällainen sorron instrumentti poistuu sen käyttö muuttuu mahdottomaksi

haluaako ihminen peittää itsensä kaavulla siksi että hän haluaa peittää itsensä kaavulla vai siksi että vaihtoehtona on jonkintasoinen konflikti miehen perheen suvun tai laajemman yhteisön kanssa

tämä on mielestäni hyvä kysymys

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen merkittävimpiä muutoksia ovat yhtäältä peruspalveluiden valtionosuusprosentin muuttaminen sekä toisaalta kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasausjärjestelmästä

hallintovaliokunta toteaa mietinnössään että kunnat ovat osa julkista taloutta ja pitää perusteltuna että kunnat osallistuvat julkisen talouden tasapainottamiseen

edustajat haapanen ja tynkkynen edustavat valitettavasti sitä suvaitsevaisuuden lajia jossa suvaitsemisen kohteena on vähemmistöyhteisö ja suojelun kohteena yhteisön oikeus pakottaa yhteisössä elävät yksilöt omaan muottiinsa

valiokunta kuitenkin tähdentää viitaten perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon että valtiovarainministeriön on tarkoin seurattava uudistusten tosiasiallisia vaikutuksia kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen ja että hallituksen on tarvittaessa tehtävä ehdotuksia mikäli alueellinen yhdenvertaisuus vääristyy

tietysti haapanen ja tynkkynen ymmärtävät tämän hurskastelun ja tekopyhyyden ja tämän vuoksi etenkin edustaja haapasen puheenvuorot keskittyvät salattujen merkitysten ja tarkoitusperien etsimiseen rivien väleistä

mikä on minun todellinen huoleni

hallintovaliokunta toteaa ettei kunnille pidä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa asettaa uusia tehtäviä tai laajentaa nykyisiä tehtäviä ellei valtio osallistu niiden rahoitukseen yli puolella todellisista kustannuksista

se on se että meillä on kasvava muslimivähemmistö joka tulee pääasiassa varsin alikehittyneistä maista ja tämän vähemmistön menestyksekkään kotoutumisen ennuste suomalaiseen yhteiskuntaan näyttää valitettavan synkältä

meitä odottaa se mikä tällä hetkellä on arkipäivää useimmissa länsi euroopan maissa

mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

kuitenkaan rationaalisuus ei välttämättä ole kovin hyvä kriteeri tätä asiaa arvioitaessa sillä avioliitto itsessään ei ole rationaalinen järjestely

kulttuurisen yhteisön tässä tapauksessa suomalaisten enemmistö päättää mitä avioliitto tässä yhteisössä voi tai ei voi tarkoittaa

rationaalisuudessa on sudenkuoppansa

nämä ovat edelleen hyviä kysymyksiä

vastustan sitä siksi en siksi että se olisi minulta pois että omassa rajoittuneessa mielessäni avioliitto on kahden ihmisen välinen instituutio

sukupuolineutraalia avioliittolakia en vastusta siksi että se olisi minulta pois vaan siksi että omassa rajoittuneessa mielessäni avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen instituutio

asiaan liittyy suuria tunteita eikä kukaan luultavasti muuta mieltään tämän keskustelun tuloksena eikä sillä ehkä ole kovin paljon väliä

itse haluaisin kuitenkin rohkaista kutakin toimimaan sen mukaan mikä itsestä tuntuu hyvältä ja oikealta ja viittaamaan kintaalla vastapuolen hurskasteluille taivasteluille kauhisteluille ja pöyristymisille

hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisessa osiossa on joitakin rohkaisevia elementtejä

myönteistä on myös pyrkimys käännytysten nopeampaan täytäntöönpanoon kahdenvälisten palautussopimusten voimaansaattamiseen sekä perheenyhdistämiskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen muiden pohjoismaiden kanssa

integraatio nähdään prosessina jossa maahanmuuttaja itse on passiivinen toimenpiteiden kohde ja jossa vastuu kotoutumisesta kuuluu ensisijaisesti yhteiskunnalle ja sen suorittamille väliintuloille

mitä kantaväestön asenteisiin tulee ne ovat pikemminkin seuraus epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta kuin syy maahanmuuton epäonnistumiseen

on inhimillisesti kovin vaikeaa suhtautua myönteisesti sellaiseen mikä vaikuttaa kielteisesti omaan asumisviihtyvyyteen turvallisuuteen tai lasten koulunkäyntiin

turvapaikkajärjestelmä ja siihen liittyen perheenyhdistämismenettely on muuttunut siirtolaisuuden kanavaksi mihin sitä ei ole tarkoitettu ja mikä tehokkaasti rapauttaa järjestelmän legitimiteettiä kansalaisten silmissä

se ei myöskään ole luonnonvoima jonka edessä pitäisi nostaa kädet pystyyn kuten suomessa on tehty vaan asia johon voidaan vaikuttaa ja johon päätöksentekijöillä on velvollisuus vaikuttaa

hallituspuolueiden edustajat ovat kahden päivän ajan räksyttäneet sitä että perussuomalaiset vain lisäisivät menoja eivätkä olisi valmiita menoleikkauksiin

on aivan totta että työperäistä maahanmuuttoa ja humanitaarista maahanmuuttoa ei pitäisi sekoittaa ja perussuomalaiset ovatkin jokseenkin ainoana puolueena tehneet lujasti töitä sen eteen että näistä kahdesta asiasta ei puhuttaisi samassa lauseessa

ongelmathan koskevat nimenomaan humanitaarista maahanmuuttoa vähäisemmässä määrin työperäistä maahanmuuttoa mutta meillä on ristiriitainen tilanne siinä että suomeen kunniallisin aikein töihin tuleva ihminen joutuu kohtuuttomassa määrin byrokratian rattaisiin mikä tarkoittaa sitä että suomi ei ole työvoiman kannalta kovinkaan houkutteleva kohdemaa

mitä tulee suomen humanitaarisiin velvoitteisiin niin ei niidenkään taakse voi jatkuvasti paeta ja selitellä omaa sinisilmäisyyttä ja typeryyttä humanitaarisella velvoitteella

ongelmahan on siinä että turvapaikkajärjestelmää ja perheenyhdistämismenettelyä käytetään hyväksi siis niitä käytetään tarkoitukseen johon niitä ei ole luotu

pyhtää on kaksikielinen niukin naukin